mietitäänpäs sitä tilannetta kun tuolla tuupovaaran öllölässä on tämä kissojen alkukodin vieressä oleva talo jossa asuu tämmöinen peräkammarin poika joka äänestää jotain henkilöä

se on lähes monopoli nimittäin muualta ei tuolla haja asutusalueelle saa lääkäreitä ollenkaan ja kun täällä puhutaan monopolista niin tämä kuvastaa sitä ja tämä seteli tulee vahvistamaan siihen suuntaan menoa

ihmettelen kyllä kovasti sitä jotta meidän nykyistä vaalilakiamme jossa on määrätyt säännökset olemassa ei ole osattu lukea ja erityisesti ministerit eivät ole osanneet lukea siitä mitä se tarkoittaa

sen äänen tarkoitus on vaikuttaa pohjois karjalan asioihin siihen jotta ollaan maakunnan hengen puolesta ja hätäkeskusta ei suljeta tämän päivän uutisissa oli että se suljetaan siellä

nyt enää puuttuu taikka sekin varmaan jo on jossakin päin jotta kohta monikansalliset yhtiöt omistavat kaikki meidän sairaalat ja terveyskeskukset

taisi olla enemmistö ministereistä jotka jostain ihmeen syystä eivät ymmärtäneet että siellä on joitakin euromääräisiä rajoja ja sitten sitä täydennettiin

koko tämä prosessi lähti kyllä hyvin omituisesti liikkeelle juuri tämä uudistusprosessi tai millä nimellä tätä nyt voi sanoa ainakin muutosprosessi tässä vaalilaissa

minusta ne hukkaäänet menevät ketuille koska kyllä kettu on paljon ovelampi ja menee hukkaan semmoinen arvokas eläin jotta en hänelle kyllä soisi tämmöistä syöjän roolia

väistämätön suuri vakava taantuma lama joka meillä on edessä olisi pitänyt saattaa tiedoksi ja käsittelyyn oikeita toimenpiteitä hakien

olisi toivonut että siihen olisi panostettu eikä tälleen että eriytetään näitä

pulliainen huusi tuossa jotta ministerit parantavat tapansa mutta siinä vaiheessa kun tämä tuli esille meistä jotka emme tehneet täydennysilmoituksia tehtiin syyllisiä huudettiin nimiä jotta nämä eivät ole tehneet täydennysilmoituksia

uusipaavalniemi käytti hyvän puheenvuoron mutta ei puuttunut tuohon omaan esitykseensä joka oli mietinnössä sen loppupäässä

ministeriksi ei varmaan muuten pääsekään pitää olla taitava poliitikko jotta syyttömistä tehdäänkin syyllisiä ja syylliset pesevät itsensä puhtaaksi sillä kun on täydennysilmoitus olemassa

arvoisa puhemies

tiedän että suomessa siihen ei ole vielä valmiutta mutta niissä maissa missä on yksittäisen ehdokkaan näkyminen ei ole niin isoa vaan silloin puolue joutuu hoitamaan mainonnan ja siinä tapauksessa ei ole semmoista intressiä niin suurta kuin tässä tilanteessa jossa jokainen tappelee tuolla vaalikentillä omilla rahkeillaan ja rahoillaan ja sitten hankkii mitä hankkii sieltä

oikeastaan kun katsoo tämän eduskuntasalin tämänhetkistä istujamäärää niin se kuvastaa sitä jotta minkä verran köyhien asiat kiinnostavat kansanedustajiakin

ainakin tässä vaiheessa olisi varmasti hyvä huomata että nenä on hiukan kipeä

se myös kuvastaa sitä jotta keskustelu köyhien ihmisten aseman parantamisesta ilmeisesti halutaan sulkea kokonaan pois

uusipaavalniemen lausumaehdotus on mielestäni paikallaan ja se lisäys sinänsä olisi erittäin kannatettava

se on vähän niin kuin englannissa kun käytiin vierailulla niin siellä ei kuulemma asunnottomia lontoossakaan ole olemassakaan mutta siellä kuitenkin on kuulemma satatuhatta asunnotonta siellä tunneleissa ja käytävissä ja ikkunanpenkeillä nukkumassa joka yö

kysynkin ed

uusipaavalniemeltä onko hän ikään kuin sen jättänyt jäljemmän mahdollisen puheenvuoron varaan että hän sen esittää

joku rahamies voi lykätä saunan edessä taskuun rahaa ja se ei näy missään tilisiirtoina ja se on sen ehdokkaan omaa rahaa sitten sen jälkeen kun se on taskussa ja kukaan ei sitä tiedä ei näe

arvoisa puhemies

vielä muutama näkökulma näiden edellisten lisäksi

puhemies

nimittäin ne ihmiset eivät välttämättä putoa siihen loukkuun omasta tahdostaan eivät edes omasta syystään vaan on semmoisia tapauksia että meidän järjestelmämme ovatko ne sairausvakuutus tai eläkejärjestelmät ovat sellaisia jotta jostain ihmeen syystä vaikka ihminen on työkyvytön hän ei saakaan eläkettä tai sairauspäivärahaa eikä voi palata töihin eikä saa sitten työttömyysturvaa koska jos ei ole sairauspäivärahoja saatu täyteen ja työpaikka on ollut olemassa ja on anonut eläkettä ja se on tyssätty hän ei saa mistään mitään hän ei saa työttömyysturvaakaan jolloin ainoa tie on saada toimeentulotukea

minä luulen että ne tahot ovat tuolla ed

olimme työelämävaliokuntana silloin aikanaan katsomassa tilannetta ennen kuin nämä kyseiset maat otettiin eun jäseniksi

julkinen talous oli hyvässä kunnossa niin kuin ministeri häkämies eilen eräässä tilaisuudessa totesi

siellä ei tuota irtorahaa sillä tavalla liiku mutta tuolla liikemiespiireissä tahtoo olla niin jotta siellä voi liikkua semmoisia isompiakin rahoja joita voidaan kaverille antaa ja nostaa sieltä edustamaan omia arvopohjia

kyse on siitä mitkä arvot laitetaan joillekin asioille ja tässä pitäisi nyt se arvottaa olla rehellinen ja arvottaa tässä eduskunnassa mitä me haluamme tässä hommassa

ja edelleenkin voimme yhdessä todeta että suomen tilanne on todellakin sellainen että meidän pitäisi nyt julkisen talouden keinoin varmistaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten selviytyminen talouden ongelmista

mutta tiedän etteivät ne rahamiehet semmoisille anna jotka toimivat omaehtoisesti eivät toimi heidän ehtojensa mukaan

joskus taisi olla neuvostoliiton aikaan kun sanottiin jotta tietoinen etujoukko hallitsee siis kansa oli jotain muuta

me olemme halunneet muuttaa tutkijoiden verotusta sitä muutettiin sillä tavalla jotta heillä on keppoisempi verotus ja jopa äänestettiin siitä että voivatko nämä saada autoedun täällä siis verottoman auton silloin tällöin aina tuoda tänne halliin auton ja myydä täällä ja saada sen uudelleen hankittua taas ja senkin me hyväksyimme ylimääräisenä etuna

silloin tuntui aika ihmeeltä miksi eu asettaa semmoisia kriteereitä kun sitten niitä ei kuitenkaan halutakaan odottaa jotta nämä jäsenvaltiot joita otetaan täyttävät ne

tässä pitää kysyä vähän siltä pohjalta että suomessakin ilmeisesti kun torjutaan kansanäänestykset sanotaan näin päin siihen sisältyy ajatus tietoisesta etujoukosta joka tietää enemmän

siinä mielessä duunarit voivat olla huoletta jotta duunari ei kyllä tuommoisen ökyrikkaan rahoja paljon saunan edessä taskuunsa saa eikä tarvitse saadakaan koska on olemassa muutkin arvot

uusipaavalniemeä tekemään tuon esityksensä

tässä on kyse kyllä isosta porukasta siitä porukasta joka aikanaan joutui lähtemään olosuhteiden pakosta suomesta koska meillä ei ollut töitä

ukkola aina puhuu tästä jotta ay liike tukee sak tukee minä en tiedä onko sak tukenut yhtään mutta kun jäsenet jäsenmaksuja maksavat kymmeniä vuosia ja ne jäsenmaksut ovat aika kovia olisihan se ihme jos se ei niitä omia edustajia vähääkään tukisi

kuoppa esitteli taso on todella matala

siksi ajattelin esittää muutaman vaihtoehdon miten se hoidettaisiin

se tietää kansan edestä tehdä sitten niitä ratkaisuita

jokainen voi kokeilla tällä rahalla mikä tässä tällä hetkellä on vaikka se satasella korotettaisiinkin sittenkin voi kysyä jotta ei sillä hirveän leveitä leipäpalasia oteta ja siihen kun vielä laitetaan vähän rasvaa päälle ja makkarasiivu se palanen ei sittenkään hirveän paksu tule olemaan

on ollut mielenkiintoista kuunnella näitä eri versioita ja näkemyksiä siitä jotta miksei kansanäänestystä voisi järjestää

siirryttiin hevosvetoisesta ajasta vähän koneellisempaan toimintaan maaseudulla ja sieltä jäi paljon työttömiä

arvoisa puhemies

siellä on tällä hetkellä tyhjiä kansakouluja joissa nämä ihmiset opiskelivat ja joista lähtivät suomea rakentamaan mutta meillä ei ollut suomessa sitä mahdollisuutta

arvoisa puhemies

kollegat yleisö

tästähän voi kysyä eteenpäin keille muille sitten pitää tehdä tämän tyyppinen järjestely koska siinähän on jo yhdenvertaisuudesta kyse

näen tämän kysymyksen sillä tavalla jotta jos tämä nato asia tulee suomessa ratkaistavaksi silloin pitää uskaltaa myös kysyä kansalta mitä mieltä kansa tästä on

edellisellä kyselytunnilla ei välttämättä taas päästy asiaan mutta kuitenkin päästiin sillä lailla että hallitus vastaili siihen sävyyn että kaikkeen on varauduttu ja ennakkoon elvytetty jnp

eikö näissä tapauksissa joku vuosi oli jo ongelma siitä kun nämä ihmiset eivät edes tienanneet marjan poiminnalla sitä jotta saivat paluulipun jolloin jouduttiin etsimään rahaa miten he pääsevät kotiinsa takaisin kun myönnetään viisumi silloinhan näiltä bisnesmiehiltä edellytettäisiin vakuus siitä jotta tämä lippuasia on kunnossa

arvoisa puhemies

minunkaan ikäluokassani ja vähän vanhempia muista ei ole montaa jotka saivat kotiseudultaan työtä vaan sieltä ovat kaverit kaikki lähteneet ja moni on ruotsissa

mietin vain onko tässä takana semmoinen ajattelu jota hallitus ei halua tunnustaa jotta kun meillä on tiukat menokehykset olemassa niin tehdäänkin näinpäin tämä ratkaisu jotta vähennetään kustannuksia mikä tarkoittaa että työttömyysvakuutusrahastoon tulee reikä ei kerry rahaa niin kuin on ajateltu ja silloin voidaan sanoa jotta kaikki on ihan kunnossa koska muutenhan se tarkoittaa että kehyksiä pitäisi repiä auki laittaa lisää rahaa ja suoraan rahoittaa yliopistoja

ei siinä ole mitään häpeämistä

ei voi sanoa jotta ei osata selittää niitä hyötyjä ja haittoja koska kyse on myös siitä jotta siinä on hyvin paljon mielipiteestä tunteesta kyse

nyt sitten kun he ovat tehneet jo osan elämäntyöstään ja olisi halu tulla suomeen tai he ovat jo eläkkeellä jonkin syyn takia niin totta kai ihmiset laskevat sitä jotta onko edullisempi asua ruotsissa olla mahdollisesti jopa kirjoilla ruotsissa ja asua suomessa niinkin tapahtuu

sitten lisäksi olisivat vakuutukset täällä suomessa jos sattuu joku tapaturma jotta se ei mene suomalaisen kelan piikkiin vaan se vakuutus maksaisi sen

se on ihan sama mitä tietoa sieltä kerätään jos hallitus toteuttaa sen aikomuksen mitä on tulossa ainakin näissä etukäteistiedoissa

niinkin päin voi tässä kysyä kun on monesti sanottu vastakkainasettelun aika on ohi se ei sovi tähän päivään

niin kuin totesin millään lailla ette sitä saa ajoiksi ettekä millään koska aina on kiertotiet olemassa

nämä olisivat tietynlaiset mitä muuta siihen voidaan laittaa tietyt tämmöiset ehdot ja sitten myönnettäisiin vasta viisumi koska voi olla jotta jonain vuonna ei tule marjoja ollenkaan ja siitä huolimatta se kuka on tuonut tänne maahan ne ihmiset vuokraa niille autot ne maksavat siitä ne maksavat majoituksesta ja mitä maksavat jo lähtiessään niille jotka ovat heidät tänne värvänneet niin se voi jäädä aika pieneksi se tulo

tässähän luodaan uutta valtapiiriä uutta vastakkainasettelua jos liitytään sotilasliittoon

aika monta tiedän semmoista tapausta joilla on muun muassa tukholmassa asunto vaikka he ovat täällä suomessa koska ruotsissa on huomattavasti paremmat sairausvakuutusetuudet

kyse on siitä moraalista miten saadaan ihmiset tottelemaan kunnioittamaan niitä periaatteita jotta ilmoitetaan avoimesti ja näytetään se kaikilla tasoilla ei pelkästään tässä vaalikysymyksessä vaan tuolla pikkukunnissa sitä näkee maakaupoissa kaikessa

edellisen puhujan ajatuksiin voi yhtyä siinä jotta tämmöinen lomitusjärjestelmä pitäisi luoda että se tuleekin sinne kotiin tämä lomittaja eikä siirretä vanhusta johonkin muualle siitä tutusta ympäristöstä

sen takia tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu kyllä nämä ihmiset osaavat laskea kumpi vaihtoehto on parempi ja se arvokeskustelu pitäisi tässä käydä laajasti jotta haluammeko me ne ihmiset maksamaan niitä veroja suomeen vaikka pikkaisen vähäisempiä veroja pienempiä yhdenvertaisuusnäkökulmasta ja kuluttamaan ne rahansa suomessa käyttämään suomalaisia palveluita kun todennäköisesti heidän elinikänsä on vielä kohtuullinen

sitten kun se heittää aseet nurkkaan ja tekee aseistariisunnan omissa porukoissaan se ei ole sotilasliitto

tämä pitää saada sillä tavalla että sillä ihmisellä on myös turva koska ihminenhän heitetään se on valmis olemaan aina valmiudessa siinä kovinkin lyhkäseksi ajaksi firma ottaa niistä jokaisesta tunnista kyllä sen liksan voiton itselleen mutta se ihminen on tyhjän päällä koko ajan